en tiedä saako arvoisa puhemies nykyisen tasavallan presidentin puheenvuoroja tulkita mutta minä olen kyllä jotenkin ymmärtänyt että hänen perusajatuksensa alun perin ei ollut mikään tämmöinen puhtaasti eettinen tai moraalinen liikkeellepano vaan hän pyrki siihen että yhteiskunnassa tähän reagoitaisiin yleisemminkin ja silloin minä ymmärsin että se tarkoittaisi pidemmän päälle vietynä yleistä palkka alennusta

pitkäjänteisyys on kaiken kaikkiaan ihan avainsana

itä suomen maakunnissa olimme valmiita tämän aiemman mallin vaalialuemallin pohjalta toteuttamaan uudistuksen elikkä tällöin olisi pystytty myös sitä suhteellisuutta parantamaan siellä ja minusta sen ei pitäisi olla poissuljettu vieläkään koska se antaisi kuitenkin sen mahdollisuuden että demokratia toteutuisi

seuraavat vaalithan tulevat olemaan mielenkiintoiset ne käydään paljon pienemmillä vaalikampanjoilla

silloin pitää nähdä se että suomessa tulevaisuudessakin metsiä hoidetaan hyvin ja löytyy puuta tarpeeseen kuin tarpeeseen mutta ennen kaikkea myös teollisuuden pitää luottaa siihen että sekä vero että tukipolitiikka on niin pitkäjänteistä että ei tule niitä ongelmia että muutaman vuoden päästä sanotaan että joku tuotantoyksikkö ei voikaan enää kannattaa

herra puhemies

tämä harmaan talouden torjunta on ilmeisesti edesmenneen kataisen hallituksen ehkä niitä onnistuneimpia asioita kiitos edustaja gustafssonille myös koska tässä on tapahtunut ihan oikeasti hyvänsuuntaisia oikeansuuntaisia asioita

mutta silloinhan se olisi ollut

harmaan talouden kitkeminen on koko yhteiskunnan se on yrittäjien se on palkansaajien se on kaikkien yhteinen etu

siinä mielessä kyllä meillä muutoksiin nykyinen vaalilaki antaa täyden mahdollisuuden ja näin tietysti tulee ollakin ja tämän talon ennen kaikkea kunnioittaa demokratiaa ja kansalaisten päätöksiä

he myyvät oman eläketurvansa aivan huomaamatta ja ihmettelevät sitä sitten myöhemmin kuinka käy

on todella hieno asia että niin varkauden investoinnit äänekoskelle tulevat investoinnit kuin myös nyt hiljattain juuri julki tullut kuopioon suuntautuva sellutehdashanke ovat kaikki niitä jotka nostavat sitten tätä suomalaisen metsätalouden ja teollisuuden arvoa

mutta arvoisa puhemies todellakin yhdyn niihin vetoomuksiin ja näkökulmiin että vaalipiiriuudistus ja vaalilain uudistus toteutetaan yhdessä ja kokonaisuudessaan eikä tekemällä osauudistuksia

hyvin usein tähän harmaan talouden ympäristöön kytkeytyy myös rikollisuus jossa on ihmiskauppaa huumeita ja kaikkea mahdollista mitä rikollisuuden pariin kuuluu

näin myös kansalaiset ovat keskenään koko maassa tasavertaisessa asemassa

pienissä lyhytaikaisissa pikavipeissä ei sinällänsä ole suurta merkitystä mikä se korkotaso on

itse haluan olla edistämässä sitä että suomalaiset myös voivat ostaa venäjän puolelta niitä kiinteistöjä maa alueita joita he jostakin syystä sitten haluavat enkä minä halua olla rajoittamassa sitä kaupankäyntiä mitä suomen ja venäjän välillä tarvitaan vaan toivotan tervetulleeksi kaikki maksavat asiakkaat

se on hyvä että tässä se korkotaso löytyy mutta pahoin pelkään että nyt sitten jatkoratkaisu onkin että pikavippiyritykset tulevat lisäämään käsittelykustannuksia ja muita palkkioita ja tämä on se väylä jossa kerätään tavalla tai toisella koska sen bisneksenhän täytyy tietysti kannattaa

tämä on juuri se kysymys miten se pystytään sitten torjumaan niin ettei tavallaan se näkymätön korko siellä sisällä sitten toteudukin

moni nuori tai moni henkilö joka hakee sitä pikavippiä ei katso juuri sitä mikä se korkotaso on vaan voi olla niin että se on tarpeellinen ja pakollinen hädänalainen tilanne ja tässä mielessä arvoisa ministeri löytyykö siihen ratkaisu millä estetään nämä muut kulut jotka tekevät tavallaan sen korkean koronkin siinä

korvissa kuuluu vieläkin se hyrinä joka kuului eu parlamentin suunnalta kun muun muassa europarlamentaarikko hassi hyrisi tyytyväisenä ympäristöjärjestöjen kanssa siitä että turvetta ei voitu luokitella edes hitaasti uusiutuvaksi energiaksi

arvoisa herra puhemies

jos maailmanlaajuisesti todetaan ja euroopassa ja eduskunnassakin osittain että turve on ikään kuin pannassa kiellettyjen polttoaineiden listalla niin voi vain kysyä kukas siihen lähtee todellakaan investoimaan innovoimaan hakemaan niitä ratkaisuja joihinka edustaja lehti aiemmin puheenvuorossaan viittasi siihen kuinka märkänostoa turpeen osalta pystyttäisiin toteuttamaan

me olemme vuoden alussa ja tässä vaiheessa kun hallitus on arvioinut vuoden alussa eri ratkaisuja siihen sisältyy eri investointeja ja hyvin monia verotukseen liittyviä kysymyksiä joihinka ministeri omassa puheenvuorossaan viittasi

se että me joudumme ottamaan kymmeniä miljardeja velkaa lähivuosien aikana on juuri sitä että valtio isommilla hartioilla ottaa tätä vastuuta itselleen

eli ei suomessa hävitetä soita niitä käytetään

hallituksen linja on nyt että mennään eteenpäin otetaan velkaa hallitus ja valtio sen kestää mutta ei niin että yksityiset yritykset ja ihmiset joutuvat sitten vaikeuksiin

hallituksen esitys laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta on hyvä ja tervetullut

esitys on periaatteessa lyhyt ja valiokunnan mietintö sitäkin lyhyempi mutta erinomaisen selkeä

olen erittäin iloinen ja tyytyväinen kun kuulin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vahasalon linjauksen ja kannanoton tähän perustuslakikysymykseen

kyseessähän on uusi lainsäädäntö jolla suomeksi sanottuna selätetään tietosuoja

kun perustuslakivaliokunta linjasi ammattikorkeakoulujen oppilaskuntien jäsenyysasioita niin tällöin tämä negatiivinen yhdistymisvapaus eli tämä pakkojäsenyyskysymys oli hyvin selkeä valiokunnan tulkinta eli nykyinen perustuslaki kerta kaikkiaan ei salli näitä pakkojäsenyyksiä

tässä yhteydessä on pakko todeta että kun nyt edustajan aiemman ministeri rehulan aikana hallitus sai aikaan lainsäädännön jossa sotaveteraaneille taattiin ylimääräinen kotiin vietävä apu niin viranomaistulkinnat olivatkin sen kaltaisia että kunnat jotka käytännössä sitten kuitenkin tätä kotiin vietävää apua palveluseteleiden tai muun tuen muodossa vievät ja toteuttavat eivät saaneet meidän veteraaniluetteloitamme

arvoisa herra puhemies

näin ollen kyllä tässä vain täytyy mennä tämän ammattikorkeakoulujen terveydenhuollon järjestelmän kohdalla eteenpäin niin että siihen löydetään ratkaisu joka ei pakota näiden oppilaskuntien pakkojäsenyyteen

voi kuvitella kuinka kauan sieltä sodasta sitten oikeastaan pitääkään kulua aikaa jotta kunnat jotka siis toteuttavat suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaaliturvan käytännön toteutusta pystyvät toimimaan

ne eivät suoraan johdu perustuslaista mutta ne tulevat tavallaan sieltä historiasta ja autonomiasta minkä kautta sitten tämä pakkojäsenyys tältä osin on ollut hyväksyttävissä

nyt uusi säädettävä laki mahdollistaa sen että kunnille toimitetaan kansaneläkelaitoksen toimesta meidän rintamaveteraaniemme luettelot ja näin kunnat pystyvät sitten asta öhön sillä välillä katsomaan ketkä ovat oikeutettuja tähän tukeen ja hoitamaan sen myös perille

haluan kyllä todeta sen että ei myöskään niin sanotusti oman hallituksen esityksiin kannata aina suhtautua niin että ne ovat hyviä esityksiä ja jotkut muut ajatukset ovat huonoja esityksiä

minä tiedän lukemattoman määrän huonoja hallituksen esityksiä joita on joutunut kritisoimaan täällä ja siinä mielessä kyllä tämä pitää pitää aina mielessä

mutta haluan myös arvoisa puhemies todeta tähän sen että kun perussuomalaisten taholta on tiettyä arvostelua tullut niin kyllä maakuntien kehityksen kannalta vaikka tätä lääke ja biopankkilakia ei sinänsä pidä nyt tähän laittaa sen sisällön puolesta enemmän minä olen pahoillani siitä että se mahdollisuus mikä perussuomalaisilla oli myös hallitukseen osallistumisen kannalta joka olisi varmaan merkinnyt suomen maakuntien kannalta edes jotakin joka olisi ollut puolustamassa niitä asioita jotka meitä kaikkia koskettavat niin kyllä te vetäydyitte sitten oppositioon näiden muiden eurooppalaisten syiden vuoksi ja katson kyllä että tämä näkyy tällä hetkellä hallituksen politiikassa erittäin voimakkaasti

tietosuojanäkökulma ja tulkinta on ollut sen kaltainen että kunnat jotka muutoin siis tätä sosiaaliturvaa ja sen käytännön toimintaa ovat hoitaneet eivät ole sitten tässä yhteydessä saaneet henkilöiden nimiluetteloita jotta heidän kotonaan olisi voitu tämän asian tiimoilta käydä

arvoisa herra puhemies

edustaja backmanille haluaisin ensinnäkin todeta että sdplläkin on oma ylipäällikkönsä minkä vaikutus varmasti on aika suuri tässä ottawan sopimuksessa jonka eduskunta on hyväksynyt ja johdonmukaisia kun olemme niin hyväksymme ja viemme sen eteenpäin

oleellistahan on että eduskunta keskustelee uskottavasta puolustuksesta ja rakentaa sen yhdessä hallituksen ja puolustusvoimien kanssa niin että suomen armeija on toimintakykyinen niissä tilanteissa missä sen täytyy pystyä toimimaan

kokoomuksen linja vahvistuu siinä että haluatte pakkoliitoksia

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaostossa tätä asiaa on puitu kolme vuotta ja kiitos ministeri risikolle että hän nyt sitten nopeasti lähti nopeasti ja nopeasti mutta kuitenkin tämän lainsäädännön toteuttamaan ja näin tässä asiassa päästään eteenpäin

haluan kyllä samalla todeta että ei se näytä kovin auvoista olevan pääkaupunkiseudullakaan jossa kaksi kokoomuslaista kun kohtaa niin siinäpä ollaankin eri mieltä

myös tämä laki on todettu hallitusohjelmassa niin että mennään sitten niin että biopankkilaki säädetään valviralle ja osaltaan se kertoo myös hallituksen keskittämis ja muusta linjasta

mutta kyllä aikakin on kulkenut ohitse ja tässä suhteessa aseteollisuus erityisesti löytää näitä sofistikoituneimpia järjestelmiä joilla sitten asia tietyllä lailla voidaan hoitaa

kysymyshän on kuntalaisten palveluista ja siinä mielessä myös kuntalaisia tulee kunnioittaa kuten perustuslakikin juuri määrittelee asukkaiden itsehallintoa

erityisesti suurimmissa kaupungeissahan ongelma on ollut juuri siinä että ei ole pystytty toimittamaan näille veteraaneille sitä apua jota he olisivat ansainneet ja myös sitten tarvinneet juuri siitä syystä että ei ole tunnettu näitä henkilöitä

silti sanoisin puolustusministerille sen että säilyttäkää kuitenkin ne miinavarakyltit edes onhan niilläkin joku psykologinen vaikutus ja merkitys

haluan edustajakollegoille todeta että toivon että tämä keskustelu kulkee juuri siihen suuntaan mihin tällä kaikkein eniten tähdätään elikkä siihen että venäjän puolella saatetaan maan rekisteri kuntoon omistusolosuhteet kuntoon pystytään karjalan alueilla saamaan ostettua kiinteistöjä siis maa alueita ja rakennuksia eli saadaan tämä prosessi kulkemaan

tässä mielessä tämä laki mahdollistaa nyt sitten tämän tiedonsaannin kuntiin ja kuntien pitää tehdä erityisesti nimenomaan näiden reserviläis ja vastaavien järjestöjen kanssa ja myös ilman muuta totta kai sotaveteraanijärjestöjen ja rintamaveteraanijärjestöjen kanssa tätä yhteistyötä jotta tuo apu sitten todella menee perille

nythän tämä on täysin yksipuolista

kuten sanoin tässä asiassa on totta kai monia näitä sivujuonteita viranomaiset valvovat kukin omalla osaamisellaan ja kyvyllään ja niin edelleen

mutta juuri se vastavuoroisuuskysymys on se perusviesti tässä asiassa kaiken aikaa ja niin että venäjän valtiojohto omalta osaltaan tulee tähän mukaan koska meillä on yhteinen rauhan raja

tässä mielessä tämä laki on yksi voi sanoa parhaimpia tämän vaalikauden aikana toteutuneista ja kiinnitän huomiota myös siihen että valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaosto on tähän ottanut hyvin tiukan kannan tuolla aiemmin ja se on myös tämän eduskunnan hyväksymässä tämän vuoden budjettimietinnössä

kun venäjälläkin on todettu että ei suomella ole syytä huoleen vaikka meidän varuskuntiamme lakkautetaan koska meillä on yhteinen rauhan raja niin näin ollen asutetaan sitä viedään tätä kehitystä eteenpäin ja annetaan venäläisille myös se signaali että mekin haluamme ostaa venäjän puolelta maata kiinteistöjä

kun täällä edustaja tuupainen otti esille tuon puoluetukikysymyksen niin pakko tietysti ihmetellä sitä moraalista rappiota mikä suomen maaseudun puolueen ja perussuomalaisten puolueen piirissä vallitsee

te olette vastustaneet puoluetukea kautta aikain aina ja nyt sitten kun teillä on mahdollisuus eduskuntaryhmän kansanvallan kautta nousseen suuren ryhmän kautta puoluetukea käyttää niin kyllä tämä näyttää kelpaavan ja puolue pyörittää sitä kautta koneistoa käy vaaleja tuolla eteenpäin eikä yhtään valita sitä että nyt on puoluetukea käytössä

näin valiokunta on yhtynyt johdonmukaisesti valtakunnansyyttäjä matti nissisen arvioon siitä että syytteen nostamiselle valtakunnanoikeuteen ei löydy perusteita

säästöpäätöksestähän tässä on kysymys

myös vanhasen oma loppulausunto lähti siitä että hän ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen eikä tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta ole mitään näyttöä ja että perustuslaissa ministerisyytteelle asetettu korotettu syytekynnys ei ylity missään tapauksessa varsinkin kun hän oli tarkistanut asian myös silloiselta oikeuskanslerilta nikulalta

siinä mielessä kutsun tätä termillä jota toki voidaan käyttää väärinkin mutta siinä mielessä lopullisen ratkaisun tulee olla niin että suomalainen yhteiskunta toimii kuten veteraanit itsekin ovat asian katsoneet

mielestäni tämä alun perin olisi pitänyt rakentaa niin että vaalialueet olisi muodostettu esimerkiksi etelä suomen länsi suomen itä suomen ja pohjois suomen kannalta

kun te sanoitte että päällekkäisyyksiä puretaan niin tarkoittaako se samalla sitten että tähän mennessä poliisiorganisaatiossa on tehty turhaa työtä

ainakin kansalaisilla on eri näkemys siitä miten paljon tänä päivänä tarvitaan poliisia virkavaltaa muissakin tehtävissä kuin aina niissä ikävissä asioissa

pohjois savon liitossa muun muassa otimme aikoinaan kantaa siihen että juuri etelä savon pohjois karjalan ja pohjois savon osalta tuo vaalialue voidaan muodostaa ja silloin se suhteellinen tasauspaikkajärjestelmä toteutuu siellä

onneksi suomi on kuitenkin oikeusvaltio jossa ei sallita lynkkaamista ei kansalaisten eikä edes pääministerin

oman tarkastelunsa ansaitsevat sekä oikeuskansleri jaakko jonkka että perustuslakivaliokunta ja sen tietovuodot

se herättää ihmetystä vielä näin jälkikäteen että ensinnäkin oikeuskansleri jonkalta kesti peräti vuosi aikaa tehdä arvio vanhasen virkatoimista kahden kantelun johdosta

arvoisa rouva puhemies

oli aika surullista kuulla edustaja taavitsaisen puheenvuoroa jossa kaikki valkoinen oli käännetty mustaksi ja voi olla että päinvastoinkin